tällä hetkellähän rantarakentamisen poikkeamislupa tarvitaan mikäli alueella ei ole kaavaa hanke on alueella olevan kaavan vastainen tai hanke on muuten vallitsevien lakien ja asetusten vastainen

jos mietitään suomalaista ruuantuotantoa niin tällä hetkellä meille tuodaan moninkertainen määrä ruokaa suhteessa siihen mitä me sitä viemme

herra puhemies

tähän itse oppilaanohjaukseen sitten

eli meillä on hyvin paljon niitä kuntia missä kaavoitus ei ole niin laajaa ja näitä poikkeuslupia silloin tullaan hakemaan

siihen puuttuisin jo sieltä peruskouluvaiheesta ohjataanko nuori lukiokoulutukseen vai ammatilliseen koulutukseen siihen että se oikea ura ja oikea kiinnostuksen kohde löytyisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eikä myöhemmässä vaiheessa sitten keskeyttämisiä tulisi

on uhkia ilmassa tienvarsipommeja kemiallisia aseita ja niin edelleen

tässä lakiesityksessä haluan korostaa sitä alueellista tuntemusta ja asiantuntemusta mikä on tässä tapauksessa kunnilla

kysyisinkin puolustusministeriltä kuinka huolehditaan siitä että suomalaisten kouluttajien omasuoja toimii että meillä on siellä tarvittavat välineet suojautua ja että meidän sotilaidemme turvallisuudesta huolehditaan kaikin keinoin tässä operaatiossa

ja sitten kun esimerkiksi lukiokoulutuksessa ollaan sillä oppilaanohjaajalla on erittäin suuri merkitys sille mihinkä nuori lähtee jatko opintojaan suuntaamaan ja mitä varhaisemmassa vaiheessa löytyy se oikea ala mieluummin sen pitäisi löytyä heti niin ei tule niitä välivuosia ja pystytään myös nopeammin työllistymään

rakennustarpeet ovat monipuolistuneet ja ely keskusten toiminta on usein kuormittunutta ja päätöksenteko hidasta

nyt nämä viime viikkojen uutiset mitä ely keskusten osalta on tullut ovat vain kiihdyttämässä tätä mainitsemaani seikkaa

varusmiespalvelus on sellainen joka erittäin monelle nuorelle tulee lähes kaikille nuorille ja erityisesti nuorille miehille siinä toisen asteen koulutuksen ja sitten niiden korkeakouluopintojen välissä

siihen toivoisin entistä suurempaa satsausta siten että varusmiespalvelusaikana opitut asiat esimerkiksi johtajakoulutuksesta pystyttäisiin paremmin sitten hyödyntämään myös jatkossa kun niitä opintoja lähdetään suorittamaan ja sitä kautta valmistumaan niistä valituista opinnoista

eli tämän vuoksi poikkeuslupien myöntäminen tulisi antaa kunnille elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen sijaan

toivon todella että edustaja zyskowicz pysyy täällä tämän koko keskustelun ajan ja seuraavan pykälän aikana kun keskustellaan jälleen byrokratiasta kun sitä lisätään toivon että olette yhtä intohimoisesti meidän kanssamme kaatamassa tuota seuraavaa esitystä

kaiken kaikkiaan esitys on hyvä ja valiokuntakäsittelyssä varmasti siihen tulee vielä näkökantoja mutta uudistus on tarpeellinen ja sitä on sen vuoksi myös näin oppositiosta käsin helppo olla kannattamassa

on totta että eubg joukot hyödyttävät suomalaista kansallista maanpuolustusta nimenomaan suorituskyvyn kannalta ja myös tätä yhteensopivuutta mikä moneen kertaan tuli esiin pystytään lisäämään

kattavat apteekkipalvelut mahdollistavat sen että tulevaisuudessa voisimme kenties pohtia enemmänkin sitä miten apteekkien osaamista voisi vielä paremmin hyödyntää sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuudessa

tässä selvityksessä ehdotetaan ely keskuksille nyt kuuluvan poikkeamistoimivallan siirtämistä kunnalle sellaisten kuntien osalta joiden kaavoitustoimi ja maankäyttöohjaus on riittävän kehittynyt

mutta mitä tulee tähän byrokratiaan ja näihin valituksiin ja näihin lupiin jotka siellä jarruttavat eivät tule niin se on aivan valtava menetys

no tämä kehittyneisyys tietysti vaatii tulkintaa ja varmasti täsmennyksiä mutta korostan sitä paikallista asiantuntemusta kunnan koosta riippumatta tai sitten kuntien yhteistyöllä tehtävää rakennusvalvontaa ja lupien myöntämistä jolloin joka tapauksessa on se asiantuntemus siellä lähempänä

valituksia useimmiten esimerkiksi navettarakennuksista saattavat tehdä joko mökkinaapurit tai vastaavat jopa kiusalla jarruttavat näitä investointeja ja niin edelleen

tietysti hyvä kun siihen nyt on osittain tartuttu mutta kyllä tällä salilla on aika paljon tekemistä myös seuraavalla vaalikaudella näitten byrokratiaesteitten karsimiseksi keskustelun päätyttyä

jätin tästä samaisesta asiasta ensin kirjallisen kysymyksen missä tämä edellä mainitsemani ympäristöministeriön toimeksianto ja selvitys myös mainittiin

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien ensimmäisen kosovo tiedotuksen sekä miten se on uuden kulman lakiehdotuksen sisällä miten muka

ryhmän käsittely on päättynyt b v

arvoisa herra puhemies

kyllä minusta seuraavassa hallituksessa mikä se sitten onkaan ja ketkä puolueet sen muodostavatkaan ulkomaankauppaministerin ja kehitysministerin tehtävien tulisi olla samassa salkussa

tämä ei ole kummaltakaan sektorilta pois päinvastoin hyötyjä sekä että tässä on paljon saatavissa ja aivan kuten ministeri vastauksessaan aiempaan kysymykseen sanoikin niin tässä olisi meillä innovaatioiden ja viennin suhteen paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia lisää

neljäkymmentäkolme ja häntä kaks kolme ian kaks kaks tyhjä tuossa ykstoisti uskovan

pidempi ja yksilöity alastomana

ruokapulaa on maailmalla

se vakava ongelma mikä siellä tietysti heidän oman toimeentulonsa hankkimisessa on ja mikä meille näkyy aivan kuten edustaja tytti tuppurainen viittasi on tämä oopiumin tuotanto

kysyisinkin ulkoministerin näkemystä siitä kun näissä asiantuntijalausunnoissakin tämä ongelma nousee kerta toisensa jälkeen esiin mikä on nyt se keino millä tämä huumetuotanto siellä kuriin voidaan saada etteivät ne ongelmat sieltä heijastuisi sitten ympäri maailmaa

maataloustuotannon kehittäminen siellä tietysti koulutus ja sivistys ja sitä kautta se osaamisen lisääminen näettekö te että suomella olisi keskeinen rooli siinä että tätä kestävää maataloustuotantoa voitaisiin pystyä lisäämään afganistanissa ja päästäisiin näin ollen oopiumin viljelystä eroon

itsekin haluan muutamalla sanalla puuttua tähän edustaja marinin nostamaan näkemykseen siitä etteikö tässä näkemyksiä olisi mihinkä tulevaisuus vie

sitten maakuntahallinto tullaan kokoamaan niin ikään omiksi alueellisiksi kokonaisuuksikseen ja tätä haluan tietysti puolustaa sillä että kyllä se tulee parantamaan lähidemokratiaa

tällä hetkellähän meillä maakuntavaltuustot koulutuskuntayhtymävaltuustot sairaanhoitopiirivaltuustot ovat käytännössä aika epädemokraattisesti valittuja

ei siellä suoraan kansa ole saanut päättää kuka valtaa käyttää ja se sitten myös monta kertaa niissä päätöksissä näkyy kun viesti ei kulje

kyllä todellakin se että kansalaisaloitteelta vaadittaisiin täydellisyyttä on asia joka meidän pitää vakavasti ottaa uudelleen pohdintaan

emmehän me voi niitä täydellisiä aloitteita täällä vaatia siltä osin on kyllä tämä kritiikki paikallaan

mutta tässä kansalaisaloitteessa joka tekijänoikeuksista tuli oli muutamia hyviäkin asioita sisällä ja sinänsä olisi toivonut että niitä olisi sivistysvaliokunta voinut ottaa huomioon esimerkiksi tämän opetus ja tutkimuskäyttöön liittyvän aineiston käyttämisen eli sen mitä opetuksessa käytetään koska nykyään se internet ja sähköiset palvelut ovat jo niin vahvana osana sitä opetusta

tietysti verrattaessa afganistania tänne länsimaiseen demokratiaan puhutaan edelleen aivan eri asioista mutta ne edistysaskeleet mitä sielläkin on otettu viime vuosien aikana ovat tietysti hyvä asia ja se että suomi on pystynyt niitä tukemaan on myös hyvä asia

mutta arvoisa puolustusministeri täälläkin on nyt heitetty keskustelussa hieman epäilyä tämän eun taisteluosaston suhteen ja on puhuttu muun muassa näistä lepuutusjoukoista ynnä muista että näille ei sitä todellista tarvetta olisi

olen ollut aistivinani että täällä tulee poikkeavia esityksiä sen suhteen että näitä pitäisi ottaa huomioon ja harkitsen kyllä tarkkaan pitäisikö niissä äänestyksissä sitten olla mukana

haluaisinkin kysyä mikä nyt on sitten tämän poliittisen tahon ajattelu euroopan unionin sisällä laajemmin kun te olette näissä pöydissä istunut

tänään ollaan keskusteltu täällä kuntauudistuksesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja jyrki kataisen hallitus pääministerin suulla on nimennyt tämän yhdeksi vaalikauden keskeisimmistä hankkeista

esimerkiksi isossa britanniassa on aiemmin lähdetty siitä että näitä osastoja tulisi käyttää vain yläpään vaativiin operaatioihin mutta miten muut maat tämän asetelman näkevät ja kuinka te näette tämän asetelman eun taistelujoukkojen kehittämisessä

sen takia olisi ollut erittäin toivottavaa myös että pääministeri itse olisi pystynyt tähän keskusteluun osallistumaan ja sitä kautta puolustamaan niitä linjauksia mitä nyt he hallituksessa kokevat hyvänä

tähän me keskustan ryhmä halusimme myös antaa mahdollisuuden ja sen takia esitimme tätä asiaa tänään jätettäväksi pöydälle siten että pääministeri pääsee muilta työtehtäviltään tänne vastaamaan mutta äänestyksen jälkeen tätä päätettiin tänään edelleen jatkaa

tämä on erittäin ongelmallinen uudistus kuntauudistus siinä mielessä että tässä ollaan edetty hyvin ongelmallisesti eteenpäin siinä mielessä että hallitus on härkäpäisesti ajanut kuntarakennetta edellä kun meidän pitäisi nimenomaan katsoa ensiksi ne palvelut mitä tarvitaan eli sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja vasta sen jälkeen miettiä sitä mikä kuntarakenne nämä on paras järjestämään

myös oikeuskansleri otti tänään asiaan kantaa ja tämä on hyvin poikkeuksellista että oikeuskansleri näin voimakkaasti reagoi tällaiseen asiaan joten sitä olisi myös hallituksen syytä noudattaa

valitettavasti hallitus on hyvin kovakorvainen ollut tässä asiassa ei ole kuunnellut kuntapäättäjiä ei maakuntia ei asiantuntijoita ei terveydenhuollon ammattilaisia ei meitä oppositiota mutta tämä että ei edes oikeuskansleria kuunnella on kyllä jotakin

vaikka se järjestetään niin että terveydenhuolto ja sosiaalitoimi on näillä laajemmilla harteilla eli tällä meidän keskustan esittämällä mallilla kotikuntamaakunta mallilla se jättää kunnille järjestettäväksi edelleen hyvin paljon tehtäviä jotka on syytä siellä mahdollisimman lähellä ihmisiä järjestää eli muun muassa kaavoituksen elinkeinotoimen kehittämisen sen että yritystoimintaa on joka puolella suomea ja sen että lapset pääsevät päiväkoteihin ja kouluihin

etelä pohjanmaan osalta kartta näytti sinänsä hyvältä ja tämä on juuri se mitä sairaanhoitopiirin puolella etelä pohjanmaalla on jo etupainotteisesti viety eteenpäin eli maakunnan kokoinen sote

tähän samaan jatkaen nyt kysyisin molemmilta ministereiltä vielä niin sanotusta vaikutusarvioinnista kun nyt tätä operaatiota jatketaan ja todettiin jo että sille on syynsä ja ensi syksystä elokuusta eteenpäin sitten meillä on enemmän sotilaita kuin tähän mennessä

tässä mallissa hyvää olisi nimenomaan se että maakunnallisessa mallissa saisimme leveämmille harteille nämä asiat aivan kuten tässä aiemmin mainitsin

ja entä kun tämä vuoden määräaika päättyy missä vaiheessa me täällä kansallisesti otamme teidän näkemyksenne mukaan uuden keskustelun siitä jatkammeko vielä tätä operaatiota vai vedämmekö me joukkomme kouluttajamme pois

isäntäkuntamalli ei voi tulla kysymykseen näissä koska siinä sekä rahoitus että hyvin pitkälti päätäntävalta tai lähinnä se päätäntävalta siirtyy sinne keskuskaupunkiin ja reuna alueille oikeastaan yksinomaan siinä tapauksessa maksajan rooli jäisi joten maakunnallisella hallinnolla maakunnan kokoinen sote alue olisi varmasti erittäin hyvä ratkaisu

tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä kysymys sekä tulevaisuuteen varautumisen suhteen mutta myös siksi että varmastikaan äkkiliikkeitä ja nopeita vaikutuksia siellä paikan päällä ei saada aikaan

tiettyjä asioita on tietysti auki kun uudistuksia tehdään mutta totta kai sote uudistus on se kaiken lähtökohta siitähän jo viime kaudella täällä paljon keskusteltiin koetettiin sitä saada eteenpäin

minun mielestäni yhteistyön täytyy olla mahdollista jatkossakin itsenäisten kuntien yhteistyön nimenomaan niin tässä terveydenhuollossa kuin sitten ammatillisessa koulutuksessa lukiokoulutuksessa monissa muissa asioissa

se on se numero yksi mutta siinä myöskin mukana aluehallintouudistus on syytä tehdä ja nimenomaan koota niitä lähipalveluja alueellisia palveluita maakunnallisille harteille jotta lähidemokraattinen vaikuttaminen pystytään myös niihin osoittamaan ja sitä kautta pystytään ne palvelut turvaamaan siellä ja pystytään itse päättämään entistä useammista palveluista

itsenäiset omat kunnat jos kuntaliitoksiin halutaan mennä se täytyy tehdä vapaaehtoisella pohjalla

arvoisa herra puhemies

meillä on aluehallinnon uudistamisen työ käynnissä vahvassa sellaisessa ja niitä vastauksia tulee jahka valmistelua saadaan tehtyä

byrokratiaa meidän ei tarvitse kyllä yhtään enempää tällä lisätä sen suhteen ja muutenkin toivoisi aivan kuten edustaja rantakangas sanoi että hallitus voisi bioenergian osalta omaa hallitusohjelmaansa toteuttaa

tässä on erinomaisia puheenvuoroja käytetty ja muutama asia tähän liittyen nimenomaan siihen edustaja korhosen hyvin nostamaan asiaan kuinka metsästys on yksi niistä parhaista luonnonsuojelumuodoista

lupabyrokratia tökkii

kivihiilivuoret sen sijaan kasvavat suunnattomasti maassamme

metsästäjät tekevät paljon vapaaehtoistyötä omalla ajallaan omalla vapaa ajallaan ja pyyteetöntä työtä suomalaisen luonnon ja suomalaisen hyvinvoinnin eteen sitä kautta

ja kun tämä alkaa monelta osalta olla myös metsästysseuroilla hyvin niin kuin työllistävääkin toimintaa osittain niin se että saadaan myös uusia alan harrastajia mukaan vaatii omalta osin toimenpiteitä mitä me emme saa kyllä millään keinoin ainakaan hankaloittaa täällä eduskunnan päässä viitaten nyt lähinnä siihen että esimerkiksi aselupien saamista ei voi enää nykyisestään kiristää kyllä millään lailla

tässäkin taisteluosastossa eubg taisteluosastossa on hyvä huomata suomen osalta se että suurin osa tähän osallistuvista sotilaista meiltäkin on reserviläisiä eli meillä on erittäin toimiva tämä yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuva järjestelmä joka pystyy myös kansainvälisiin tehtäviin tuottamaan erittäin laadukasta väkeä

arvoisa puhemies

mutta siihen asiaan että metsästys sitä parasta luonnonsuojelua on ja sitä tukea ei samalla lailla saa kuin esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt saavat niin kyllä tähän pitäisi saada pitemmällä tähtäimellä ehkäpä lyhyemmälläkin tähtäimellä järkevöittävää suunnanmuutosta koska nämä luonnonsuojelujärjestötkin omalta osin välillä erittäin arveluttavasti toimivat voisin sanoa jopa näin että toimivat luonnonsuojelua vastaan

yksi tärkeä asia nyt kun myös yle vero on tulossa on se että ylen palvelut ovat joka puolella suomea tasapuolisesti saatavilla

ylen hd lähetykset eivät valitettavasti tällä hetkellä joka puolella suomea näy ja esimerkiksi länsi suomen alueella lapissa ähtärin lähettimestä ja vuokatin alueella on erittäin suuria peittoalueita

ainakin me puolustusvaliokunnassa kävimme keskustelua näistä vaikutusten arvioinneista siitä mitkä ovat ne konkreettiset asiat mitä on saatu siellä paikan päällä afganistanissa aikaan mutta haluttiin myös korostaa vahvasti sitä mitkä ovat ne hyödyt meidän kansalliselle puolustuksellemme siitä että näihin kansainvälisiin operaatioihin osallistutaan

näissä hallituksen esityksissä mitä verotukseen tulee monilta osin ne suurimmat kärsijät ovat kaikkein heikkotuloisimmat ihmiset ne joilla ei ole varaa tässä yhteiskunnassa muutenkaan siihen mihin hyvätuloisilla ihmisillä on

mutta pohtisin hieman myös edustaja kaikkosenkin esille nostamaa asiaa tätä iso britannia vetoista taisteluosastoa mihin me osallistumme ja siellä tosiaan tämä kansanäänestys käydään

mikä teidän arvionne ylipäänsä turvallisuuspoliittisista vaikutuksista koko euroopan unionin alueelle ja meille suomellekin olisi sillä jos iso britannia eusta pois lähtisi

tästä esimerkkeinä nämä iskut joita on esimerkiksi pohjanmaallakin tapahtunut niin kettutarhoille kuin sitten myös muuten kotieläintuotantoon

joukkokokoonpanojen kehittäminen tietysti johtamis ja viestintäjärjestelmät ja tietysti tämä monikansallinen yhteistyö mitä muun muassa yhdysvaltojen pohjoismaiden ja saksan kanssa yhdessä käydään ovat niitä keskeisimpiä asioita

te vastasitte minun kirjalliseen kysymykseeni että liikenne ja viestintäministeriön käyttösuunnitelmissa tälle kanavanippu clle on osoitettu lähetystaajuudet mutta digita oy ei ole ottanut sitä käyttöön

edustaja eestilä otti myös hyvin tärkeän asian esille tämän peto ongelman

kuinka nopeasti nämä vaikutukset tulisivat ja mitkä olisivat ne vaikutukset

kuinka näette nämä kansalliset hyödyt nimenomaan myös näihin operaatioihin osallistumisessa myös tämän jatkon kannalta nyt kun siellä ollaan näissä kouluttamis ja tukitehtävissä

ei siinä että ei uskalleta koirien kanssa mennä hirvenpyyntiin mutta viimeksi eilen sain vakavan viestin meidän seudultamme siitä että lapsia ei uskalleta päästää bussipysäkille enää menemään koska pelätään niitä petoeläimiä pelätään niitä susia jotka ovat siellä omassa pihapiirissä niin kyllähän tähän nyt roti pitää saada ja niitä sudenkaatolupia lisää ja se kanta kuriin

rouva ministeri voisitteko te vaikuttaa digita oyhyn että nämä lähetystaajuudet otettaisiin käyttöön ja maksulliset kanavat tulisivat myös näiden alueiden näkyvyyteen

siinä jätetään lääkkeet jätetään lehtien tilaukset jätetään välttämättömät asiat niin kuin ruoka korotusten ulkopuolelle

herra puhemies

kokoomus ajaa kuin käärmettä pyssyyn kuntauudistusta mikä käytännössä tarkoittaa sitä että demokratia menee kauemmaksi ja ihmisten vaikuttamismahdollisuus sitä kautta pienemmäksi

ruuan arvonlisäveroa muun muassa alennetaan

ne häirikköyksilöt on saatava pois tuolta häiritsemästä ihmisiä

nyt täällä kuitenkin puhutaan tämän aloitteen myötä myös siitä että ihmisten ääni pitää paremmin saada kuuluviin ja vaikutusmahdollisuuksia sitä kautta parantaa strategiatyön avulla

arvoisa puhemies

kaikki lapsiperheet tarvitsevat ruokaa kaikki me syömme joten me haluamme alentaa sen vuoksi ruuan arvonlisäverotusta

minun mielestäni se kaikkein tehokkain keino nyt olisi se että ensinnäkin tämä mieletön kuntauudistus tai kuntakohellus kuinka sitä nyt halutaankaan parhaiten nimittää tulisi perua ja sitä kautta lopettaa lähidemokratian alasajo ja turvata se vaikutusmahdollisuus siellä lähempänä niitä ihmisiä

haluankin nostaa tässä toisen lisätalousarvion käsittelyssä esiin muutaman keskeisen liikennepoliittisen hankkeen joihin vaadin muutosta

mutta kaiken kaikkiaan me emme saa unohtaa sitä että me tarvitsemme uutta kasvua ja semmoisia veroesityksiä jotka päinvastoin aiheuttavat työttömyyttä aiheuttavat yrityksille hallaa meidän ei pitäisi täällä tehdä vaan nimenomaan niitä työllisyyttä tukevia asioita

enkä voi olla muistuttamatta siitä että viime vuosien myllerrykset puolustusvoimissa ja puolustusvoimien hallinnonalan määrärahaleikkaukset ovat kyllä kipeä tekijä koko meidän puolustuksessamme